viimeisenä heitän tähän myös vähän ajatellen jo seuraavaa kevättä

suomen tuleekin aktiivisesti pitää esillä kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa meidän rauhanneuvottelijoitamme yhtenä vahvana elementtinä neuvottelujen rakentamisessa ja ratkaisemisessa

itse edustan kyllä sitä ajatusta että suomen tulisi olla vaikkapa sitten koplaten erityisen aktiivinen tässä että tämän putken ympärille rakennettaisiin muutakin kuin se betonikuori

metsä ja maatilojen siirtoa nuoremmille polville tulee verohelpotuksin kyllä auttaa koska siellä on paljon työtä jota nuoremmat tekisivät jos pysyisivät taloudellisesti

tämän putken ympärillä tulisi olla tällainen oma kaasunkuljetusrahastonsa aivan samoin kuin öljypuolella on nämä vararahastot öljyntorjuntaan

en halua olla ilonpilaaja mutta muistutan että kyllä jokaisen kotikunnassa eri puolueiden edustajat ovat sen oman kunnan tilanteen mukaan tekemässä joko jo tehneet tai tekemässä tätä kuntauudistusta ja siinä mielessä me olemme kaikki täällä vähän syyssä tähän kuntauudistukseen ja hyvä näin

tapahtuman jälkeen erityisesti ruotsissa on keskusteltu onko afganistanissa ruotsalaisittain sotatila vai mistä on kysymys

eli kyllä kannustan hallitusta olemaan aktiivinen siinä että tämmöinen rahasto myös tämän putken ympärille saadaan aikaiseksi

virallisen kannan tiedämme se kallistuu kriisinhallintaoperaatioon mutta puolustusvoimain komentaja sverker göranson on dagens nyheterin mukaan todennut

jo jäänyt ministeri pekkarinen ja sami

toinen on se että lähipalveluista puhutaan aidosti ja rehellisesti

suomessa olemme myös kerran olleet suruviestin äärellä ja keskustelu suomen asemasta afganistanin sodassa on aiheellisesti myös huulilla ja sen tulee olla huulilla myös nyt

silloin kun karsitaan palveluja niin tosiasia on se että monesti lähipalvelu siirtyy kauemmas mutta palveluja saadaan paljon monipuolisemmin

tasavallan presidentti on todennut että suomalaisjoukkojen tilanne afganistanissa on sodan tapainen vaikkei suomi ole juridisesti mukana sodassa

viimeistään nyt helmandin maakunnassa aloitetun hyökkäyksen tulisi avata silmämme näkemään että afganistanissa todella käydään sotaa

me olemme siellä tavalla ja toisella mukana eikä voida ihan pelkästään kaunistella asiaa puhumalla kriisinhallintaoperaatiosta

hän kysyi

onko mahdollista että emme ole vielä sopeutuneet ajatukseen sodasta jossa suomikin on mukana

osuus turvallisuustyöstä sotilaallisen kriisinhallinnan keinoin kehitysyhteistyön ja siviilihallinnan onnistumiseksi tulee kantaa vastuullisesti loppuun

arvoisa rouva puhemies

tässä alkaa olla niin paljon puhetta ja niin vähän villoja varsinkin kun katsoo tänään tilastokeskuksesta ulos tulleita tuloksia tämän hetken tilanteesta jossa bruttokansantuote supistuu vienti romahtaa ja investoinnitkin ovat vähentyneet viimeisen kvartaalin aikana

arvoisa puhemies

on ollut kiinnostavaa kuunnella tätä ansiokasta keskustelua ja haluan kyllä vielä alleviivata muun muassa edustaja kääriäisen vahvasti nostamaa historian opetuksen tärkeyttä ja nostaa sen rinnalle ilmaisun niin kirjallisen kuin suullisen ilmaisun arvon koska juuri näitä tietoja ja taitoja nuoret tarvitsevat voidakseen sitten aikuisena mielipiteitään vahvasti tuoda julki

tällaiseen maailmaan me kehystämme tässä ja kyllä minä kun kuuntelin tätä keskustelua jään miettimään sitä että tämä kehys on kyllä erittäin ontto siinä mielessä että me emme pohdi yhtään sitä mihin se raha osoitetaan

kun täällä on puhuttu äänestysaktiivisuudesta ja siitä miten se näkyy meillä poliittisessa toiminnassa niin kiinnittäkääpä nyt huomiota siihen että ne vaalit joissa kansalaiset kokevat suoraan voivansa vaikuttaa kuten presidentinvaali ja kuntavaali ovat äänestyksellisesti kiinnostavampia kuin esimerkiksi eurovaalit

kalliksen esittelemät lakialoitteet ovat kaikki varsin kannatettavia ja kun täällä salissa on tänäänkin penätty sen perään että asioille on taloudellista katetta niitä tuloja niin nämähän perustuvat kaikki kdn vaihtoehtobudjettiin joten näille on myös rahoitushanat olemassa

kiinnitän nyt tässä kohdassa huomiota ensimmäiseen lakialoitteeseen lapsivähennyksestä

myönnän toki että aina hetkittäin hallitusohjelmissa tehdään pieniä korjauksia ja koetetaan paikata esimerkiksi lama ajan aikaisia isoja lommoja mutta todellisesti lapsiperheiden eteen ei vahvaa linjausta ja korjauspolitiikkaa tehdä

minusta siinä kuitenkin liikutaan myös hiukan toisentyyppisellä käyttöalueella kuin mihin tällä lailla ihan erityisesti pyritään

ensinnäkin totean että todellakin minusta tämä on arvokysymys mitä kotihoidon tuelle tehdään ja kuten täällä on tullut esiin kristillisdemokraattina minulle se on erittäin vakava ja tärkeä kysymys

se on hyvä muistaa

mutta täällä kun tuli esiin se esimerkiksi täältä takarivistä että kotihoidon tukea kehitetään niin tuon esiin nyt sitten sen kotihoidon tuen reaaliarvon

haluan vielä korostaa myös sitä näkökulmaa että eurooppalaisia lasten ja lapsiperheiden etuja vertailtaessa suomi ei ollenkaan ole niin glooriallisessa tilassa kuin meillä usein täällä korostuu kun me pidämme omia etujamme hyvinä

tässä hallitusohjelmassa tulee hyvällä tavalla esille ihmistä lähellä olevia uusia lakiuudistuksia kuten vanhuspalvelulaki ja varhaiskasvatuslaki

kun meillä on nämä kumppanuushankkeet minkälaista kustannuslisäystä siellä tulee koska nyt näissä resursseissa me lisäämme kustannuksia osittain ulkomaille kohdennettuina kriisinhallinnan kautta ja sitten toisaalta ihan budjettikustannuksina

toisaalta pidän erinomaisena nuorisotakuun toteutumista tässä hallitusohjelmassa

eräs asia joka kuitenkin on jäänyt painamaan sydäntäni tämän hallitusohjelmaprosessin teon aikana on oppilashuoltolain tilanne ja asema

räsäsen tekemää varsin vastuullista esitystä

täällä kyllä todetaan että oppilashuoltoa kehitetään mutta mitä hallitus ihan oikeasti sitten tekee opetus ja kasvatuspalveluissa näiden tukipalvelujen lisäämiseksi kun tämä on kuitenkin kahden hallinnonalan yhteistyötä ja varsin tärkeää ajatellen että me saamme lapsemme ja nuoremme säilymään hyväkuntoisina aikuisuuteen

arvoisa puhemies

kaakkoisesta suomesta josta itsekin tulen on kokemuksia myös näistä tilanteista joissa tätä ed

suomen kansalaisen vanhemman joka on muun maan kansalainen pysyvämpi oleskelulupa suomeen sinne missä perhekin elää on inhimillistä

maassa harjoitetaan vanhempiin ja sairaisiin vanhempiin liittyen muutenkin vähän ihmisarvoa loukkaavaa hallinnon lainsäädäntöä

jos ajatellaan ihan meidän suomalaisten osalta niin tietyssä asemassa oleva oma vanhempi ei voi muuttaa kaikissa tapauksissa ja meillä olisi ylipäätänsä tässä ikäihmisiin kohdistuvassa lainsäädännössä korjattavaa

eli ikäsyrjintää ei tulisi harrastaa tässä ja perhekäsitystä tulisi katsoa avoimesti myös niiden kulttuurinäkökulmasta jotka ovat kotoutuneet ja kotiutuneet tänne suomeen

arvoisa puhemies

vaikka ymmärrän toki että tässä keskustelussa on erityisesti tarkoitus evästää tarastin ryhmää vaalirahoituslain tekemistä niin haluan silti vedota täällä myös puolueisiin ja erityisesti puolueiden johtoon niin että jokaisessa puolueessa myös ryhdyttäisiin aktiivisesti itsenäisesti toimiin ja rakentamaan eettisiä ohjeita miten juuri meidän puolueemme toimii ikään kuin voisimme tarjota sitten ulospäin semmoisen avoimen eettisen ohjekirjan että meillä tehdään valinnat kuntarahoituksessa sen suuntaan näin me toimimme erilaisen tarjoilun lahjojen ja niin edelleen

minä odotan myös meiltä kaikilta itseltänikin peiliin katsomista itsetutkiskelua ja vapaaehtoisia toimia

kristillisdemokraatit tukevat kyllä puolustusvoimien kehittämistä ja tervettä rahoitusta mutta nyt tämä poliittinen potkupallo tässä rahoituspolitiikassa on vähän hämmentävää

eli tänne jätetään tämmöinen kiinteistörahahana ja sen takia itse en voi ymmärtää sitä että meillä osa rahoituksesta määritellään selonteossa ja osa kehyksessä

kyllä kaikki laaja alaiseen turvallisuuspolitiikkaan kuuluvat turvallisuustekijät tulisi resursoida samasta hanasta ja näen itse että sen tulee olla kehyspolitiikka

haluan kysyä valtiovarainministeriltä tai pääministeriltä vastausta siihen oletteko pohtineet tämän sanktiojärjestelmän osalta sitä miten se käytännössä vaikuttaa jos ajatellaan että eletään talouden sääntöjen ja kilpailun hengessä tasa arvon ja yhdenvertaisuuden osalta eri kansanryhmien tai jopa kansakuntien osalta

itselleni herää se huoli että se ei ole sosiaalisesti oikeudenmukainen ja se ajaa nimenomaan tämmöisiin hallinnollisiin kompromisseihin eikä pidä kansalaisista huolta ei suomessa mutta ei ylipäätänsä missään euroopassa

tässä puheita kuunnellessa herää kyllä kysymys siitä ruokkiiko tämä nyt toteutettava sotilaallisen kriisinhallinnan toimintataktiikka ja operaatio esimerkiksi siellä etelässä epävakautta ja sitä naisten ja lasten turvattomuutta ikään kuin uudelleen ja enemmän

ensiksikin totean että äitiys niin kuin isyyskin on arvo ja lahja

toisaalta olen pohtinut sitä että jos me määrittelemme tarkan exit ajan niin tarjoaako se ikään kuin tarjottimella mahdollisuuden paikallisille kapinallisille odottaa kätköissään kun länsi alkaa vetäytyä

itse olen tällainen äiti aikuisia lapset jo alkavat olla

epävarmoina aikoina ei pidä lisätä epävarmuutta ja tämä keskustelukin ilmentää sitä miten paljon epävarmuutta tämä uudistus tuo

ymmärtääkseni tavoite on että se kolminnelinkertaistaa miehistökokonsa ihan mahdollisimman pian ja siksi kysyisinkin nyt voitteko vähän tässä salissa meidän kansalaisten kuullen kuvailla miten itse asiassa afgaaniarmeija voi

mutta ministeri kysyisin siitä mikä on tullut kansalaisilta huolena

mikä on sen toimintakyky mikä sitä motivoi mikä on koulutettavuus ja onko afgaaniarmeijalla esimerkiksi ongelmia

täällä on käyty ihan hyvää lähiruokakeskustelua lasten ja nuorten näkökulmasta ja kouluruokailun näkökulmasta mutta olen hiukan surullinen siitä että se keskustelu on kovin passiivista

arvoisa puhemies

todellisuudessa tässä selonteossa tulisi olla tästä näkökulmasta myös koulutuksellinen ja kasvatuksellinen kanta siitä mitä oikeasti tapahtuu siellä mistä me opimme sen lähiruuan käytön

juuri nyt esimerkiksi uusitaan perusopetuksen tuntijakoa ja on varsin surullista jos siellä ei ole panoksia biologiaan maa ja metsätalouteen ja niin edelleen

arvoisa puhemies

kysymys on kristillisdemokraattien lakialoitteesta

kylätoiminta on autioituvalla maaseudulla mistä usein monet kuntapalvelut karsitaan erityisen tärkeää ja merkityksellistä niille ihmisille jotka siellä asuvat

tätä pidän kyllä tässä meidän kansallisessa tilanteessamme jossa me emme pysty tarjoamaan lapsille ja nuorille psyykkistä hoitoa sillä vauhdilla kuin tarvetta on erityisen tärkeänä

kylätoiminnan valtionapu on vähän semmoinen heiluva ja muun muassa tätä budjettia rakennettaessa oli vaara että sitä leikataan onneksi sitä vähän korjattiin

arvoisa ministeri kysyisin sitä mikä teidän mielipiteenne on voitaisiinko tälle kylätoiminnan määrärahalle saada jotain pysyvyyttä koska nythän se on aina vuodeksi kerrallaan ja se on kovin pieni

ainakin itse olen törmännyt käytännön tilanteisiin joissa oppilas omasta luokastaan tarvitsee toisen opiskelupaikan hyvinkin nopeasti oman etunsa mutta myös sen oppimisryhmän ja jopa opettajan turvallisuuden takia ja siinä mielessä tämä on erittäin asiallinen muutos

on koteja

kylillä joudutaan zoomailemaan sitä rahoitusta miten esimerkiksi työntekijä saadaan se on usein osa aikainen ja näin kylän kehittämistyö on epävarmaa

miten tätä pientä mutta henkisesti erittäin tärkeää maaseudulla olevaa valtionapua voitaisiin zoomata paremmin niin että se todella antaisi kylälle pitkäjänteistä toimintatukea

tutkimuksen mukaan työverotus on merkittävin tekijä käytettävissä olevien tulojen määräytymiselle sillä lapsilisien vaikutus eroihin jää vähäisemmäksi

se nousi äsken ainakin ed

lauslahti nosti esiin että on mahdollinen toive että lapsi myöhemmin integroituu mutta minusta tässä kohdassa tulisi nyt perheille ja lapsille antaa rauha ja oikeus siihen erityiskouluun ja sellaiseen ryhmään jossa lapsi saa sitä parasta mahdollista opetusta josta hän nimenomaan terveytensä ja oppimiskykynsä mukaisesti kostuu parhaiten

kristillisdemokraatit esittävät tässä aloitteessa lapsen huoltajan ansiotulovähennystä lääkkeeksi suomalaisten lapsiperheiden kireään ja progressioltaan ankaraan verotukseen

arvoisa puhemies

tämänpäiväinen pääministerin ilmoitus ja ulkoministerin oma näkemys sen jälkeen olivat vahvaa hyvää suomalaista näkökulmaa tähän asiaan ja niitä voi arvostaa ja ne voi nostaa korkealle

sen sijaan täällä salissa on kyllä joiltakin osin sitten niin sanotusti mopo karannut käsistä ja on menty sellaisiin vertauskuviin ja sellaisiin teemoihinkin jotka eivät varmasti kansalaisten turvallisuudentunnetta ja tietoisuutta lisää vaan päinvastoin hajottavat

suhteellinen köyhyys on tilastokeskuksen toukokuussa julkaiseman tulonjakotilaston mukaan yksinhuoltajaperheillä yli kolme kertaa yleisempää kuin kahden vanhemman perheillä

arvoisa puhemies

köyhyys on lapsiväestössä yleisempää kuin muun väestön keskuudessa

terve turvallisuusajattelu toki vaatii itsekritiikkiä ja tältä osin esimerkiksi on erityisen arvokasta ja tärkeää että suomessa sekä ukrainan kriisin vauhdittamana että ihan ilman arvioidaan omaa puolustuskykyä ja turvallisuusrakenteita jatkuvasti ei vain juuri nyt

taloudellinen taantuma on heikentänyt tilannetta edelleen näistä viimeisimmistä tutkimustuloksista ja työttömyyden kasvu tullee tekemään sitä lisää

mutta poukkoilevaan paniikkikeskusteluun saati nato pelotteluun ei pidä lähteä

suomi on halunnut sitoutua demokratian länsimaisen demokratian länsimaisten arvojen edistämiseen ja pidän tämänpäiväisessä keskustelussa varsin kyseenalaisena kiihottamista siltä osin että halutaan sitoutua sotilasliittoon kun nyt nimenomaan pitää rakentaa rauhaa ja puhevälejä

henkilöllä ei ole mahdollisuutta tehdä valintoja ja osallistua sosiaalisiin suhteisiin siten kuin tavanomaiseen nykyiseen suomalaiseen elämäntapaan kuuluu

mitä hallitus tälle tekee

haluaisin sitten vielä kysyä hallitukselta kun ukrainan alue on kuitenkin suomeen nähden kovin lähellä ja jos tilanne toivotaan että näin ei tapahdu kärjistyy

onko meillä tehty jotakin varautumista tai valmistautumista humanitaarisen tuen ja valmiuden parantamiseksi ja nopean aktivoinnin aikaansaamiseksi

mannerheimin lastensuojeluliitto on selvittänyt että lapsena koettu köyhyys vaikuttaa kielteisesti lapsen osallisuuden kokemuksiin

lapsen jääminen vallitsevien harrastus ja kulutusmahdollisuuksien ulkopuolelle aiheuttaa osattomuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia jopa häpeää ja voi vaikuttaa myös kielteisesti mielenterveyteen

köyhyys vaikuttaa terveys ja hyvinvointikäyttäytymiseen lisää jopa syrjäytymisriskiä ja ylläpitää myös ylisukupolvista köyhyyttä

tämän kaltainen kehitys on kaikin keinoin pysäytettävä

lapsiperheiden aseman parantaminen ja lapsiköyhyyden vähentäminen edellyttävät sitä että työn verotusta kevennetään myös perheen osalta

toinen asiantuntijanäkökulma jonka haluan tuoda tähän keskusteluun on aalto yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen professori puttosen joka toteaa näin

olisi uutta ja ennennäkemätöntä jos kreikka ja irlanti selviäisivät veloistaan